tiusanen toi esille kyllähän sillä on merkitystä että jos sorsastamassa on ja pikkuisen aamulla on vielä eilisiä höyryjä niin siinä voi ampua tosiaan väärän värisen sorsan

mutta tämä ruka niin kuin minunkin puheessani on ollut aika paljon esillä ja varmasti jatkossa tämä hiihtokeskus on saanut niin paljon mainosta matti vanhanen saa sieltä mökin loppuiäkseen ilmaiseksi

on tärkeätä myöskin että pysyy se tarkkuus silmässä ja mielessä kun lähdetään metsälle että ammutaan niitä eläimiä mitä saa ampua

sanelemalla tehty vaatimus eläkeiän nostamisesta kahdella vuodella oli kuitenkin oikoladun hakemista jossa ajaudutaan ojasta allikkoon

työmarkkinajärjestöt ovat ilmeisesti hallituksen painostuksen alla hyväksyneet tämän sopimuksen jonka perusteella tehtyjä toimenpiteitä hallitus arvioi vuoden lopulla

sitä on kysytty moneen kertaan mutta pääministeri ei ole antanut yksiselitteistä vastausta siitä luopuuko hallitus tästä vaateesta vai ei eikä myöskään ole kokoomuksen katainen tätä suoraan sanonut

työhyvinvointia on parannettava se on välttämätöntä mutta kun otetaan huomioon että hallitus vaatii työuraan nimenomaan loppupään pidentämistä on tavoite erittäin vaativa ellei lähes mahdoton

muussa tapauksessa epäilen vahvasti että pääministeri käy jälleen rukalla pahoittamassa jonkun ohimenevän eläkeläisen takia mielensä ja sanelee yhdessä kokoomuksen vihreiden ja ruotsalaisten kanssa uudet vielä rankemmat sävelet meidän työssä käyvä

edustaja johan kun saa

itse suhtaudun aika kriittisesti tähän ajatukseen että joulutorilla tarjoillaan alkoholia

muutenkin alkoholi liittyy niin moneen paikkaan tänä päivänä tässä yhteiskunnassa että vaikka sitä kotona usein jouluna meillä kotonakin glögiä nautitaan terästettynä niin en välttämättä haluaisi että sitä on kuitenkaan joulutoreilla minne usein mennään joulupukkia katsomaan lasten kanssa ja siellä paljon lapsiperheitä pyörii

en nyt pidä sitä hirveän vakavana ongelmana ei siellä varmasti mitään rapajuoppoja pyöri seassa mutta kuitenkin se tietynlainen periaate on että se on ristiriidassa hieman

arvoisa puhemies

niin kuin aikaisemmissakin puheenvuoroissa on tullut esille tämä ennakollinen etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on kyllä aika erikoinen ja tulee varmasti aiheuttamaan paljon ongelmia mikäli seurat ja yhdistykset tällaiseen lähtevät

en usko että tällaista tulkintaa kuitenkaan mikään järkevä yhdistys lähtee ottamaan kovin voimakkaasti mukaan elleivät ne sitten tällaisella niin sanotulla etäpäätöksenteolla ennakolta keräämällä kantoja tee sitten tämmöisen säännön

mutta kyllä tämä varmasti sitoutumista yhdistyksen toimintaan enemmänkin vähentää ja kyllä tänä päivänä olisi tärkeämpää siihen suuntaan ohjata että ihmiset osallistuisivat näihin

tämä etäosallistuminen reaaliaikaisena on ihan ok mutta jos otetaan etukäteiskantoja niin niitä on aika helppo vääristellä ja tulkita ehkä tahallisestikin väärin ja lähteä junailemaan jonkun yhdistyksen asioita aika pienelläkin ryhmällä

paikalliseen tilanteeseen liittyvä kysymys pirkkalan ja tampereen lentoasemasta jossa poliisi on velvoitettu hoitamaan rajavartion ja rajavalvonnan joka kuuluisi rajavartiolaitokselle töiden perusteella

eikö nyt tämän verran pitäisi sitten resursseja siirtää pirkanmaan poliisille tällä hetkellä kun heillä näyttää olevan budjetti ensi vuonna lähes miljoonan verran alijäämäinen

nykyinen laki kyllä mahdollistaa aika pitkälti myöskin valvonnan tässä lupamenettelyssä mutta siinä on käytännön ongelmia

ja nämä erittäin ikävät tapahtumat ovat osoittaneet sen että kyllä tätä seulontaa ja seurantaa pitää tehostaa ja tarkistaa juuri sen ensimmäisen aseen luvan myöntämisen yhteydessä ja tämä korttimalli voisi tarjota siihen hyvän välineen

toki siinä on se vaara että tästäkin muodostuu liian byrokraattinen ja vaikea mutta olen ehdottomasti samaa mieltä siitä että poliisi tarvitsee tukea myöskin tähän seulontaan

meillä on runsaasti asekeräilijöitä ja jos meillä kategorisesti kiellettäisiin jonkin tyyppiset aseet niin asekeräilyhän jäisi tällaisen ulkopuolelle kokonaan

silloinhan puhutaan deaktivoiduista aseista eikä toimivista aseista

omalla paikkakunnallani tässä kontrollissa on ampumaseuran useampiakin kavereita aina kun uusi kaveri ilmaantuu hakemaan aselupaa ja heillä jos keillä on myöskin äärettömän hyväkin kokemus monella ja siinä on useampi henkilö ryhmä joka testaa

toisaalta tuo asekortin saaminen niin että lääkäri on tehnyt terveydentilan tarkastuksen on varmasti ihan yhtäkkiseltään tapahtumat huomioon ottaen aiheellinen mutta ehkä raskas

toisaalta ymmärtää sen lääkärien vastustuksen tässä kohtaa

esimerkiksi kun armeijaan menin urheilukouluun oli aika rankat psykologiset testit joissa monta tuntia kaikennäköisiin kysymyksiin vastattiin ja palikkatestejä tehtiin

kommentoin tässä nyt lähinnä ed

uskallan kuitenkin olla tässä eri mieltä

itse olen aikoinani psyykannut suomen olympiajoukkuetta ammunnassa toki jousiammunnassa ja tutustunut lajin urheilulliseen puoleen tätä kautta ja olin hyvin lähellä myös aikoinani lähteä muittenkin ammuntajoukkueitten valmentajaksi

ugh olen puhunut

ei sitä mitään muuta varten suomessa ole tarkoitettukaan ilmeisesti paitsi urheilutarkoituksiin

kerran vielä korostan sitä miten omassa seurassamme on pelannut uusien tulokkaitten sisäänajo

siellä on ollut niin kuin sanoin vanhempaa kokenutta väkeä joka on monipuolisesti testannut tulokkaan

ehdottomasti on olemassa ihan terve metsästysliike suomessa sellainen joka vastaa teoistaan eikä harrasta eläinrääkkäystä ainakaan kohtuuttomalla tavalla

arvoisa puhemies

käsittelyssä oleva hallituksen esitys laiksi ampuma aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta on herättänyt voimakasta keskustelua jo pitkään siitä millaisin edellytyksin aseidenhankintalupia voisi tai pitäisi myöntää

jokelan ja kauhajoen tragedioiden jälkeen esitetyissä kannanotoissa on vaadittu jopa käsiaseiden täyskieltoa joka ainakin omissa korvissani kuulosti heti alkuun ylireagoinnilta toki nähtyjen järkyttävien tapausten johdosta kuitenkin ymmärrettävältä reagoinnilta

lain valmistelun alkuvaiheissa tätäkin vaihtoehtoa on arvioitu mutta se on rajattu kuitenkin vaihtoehtojen ulkopuolelle mikä on mielestäni ihan viisaus rajaus

käsiaseiden täyskielto olisi johtanut tilanteeseen jossa aseita olisi niin sanotusti kadonnut valtava määrä ja luvattomien aseiden pimeä kauppa olisi lisääntynyt eikä hyötyä varmasti turvallisuusnäkökulmastakaan olisi saavutettu

faktaa on kuitenkin se että ase itsessään ei surmaa vaan ihminen asetta välineenä käyttäen sen tekee

joku aina vetää liipaisimesta

eli tekijä on siis ihminen ja jotain välinettä käyttää mutta silti itsekin tässä useamman aseen omistajana satunnaisena metsästäjänä kannatan käsiaselupien myöntämisen tarkentamista ja tiukentamista

lakiesityksen kohta jossa esitetään pakollista tai käytännössä pakollista liittymistä yhdistykseen on kuitenkin varmasti ongelmallinen ja sitä pitää pohtia mutta taas toisaalta ministeri holmlund tässä todisteli aikaisemmin että suhteessa perustuslakiin siinä ei olisi ongelmia

tämä ed

mäkelän lakialoite on varmasti ihan kannatettava enkä näe tässä mitään erityistä ihmeellistä koska käytännössä asia jo on aika pitkälle niin että yrityksiä käytetään myöskin kun liikuntapalveluita ostetaan kunnissa

siitä saatavaa turvallisuutta lisäävää arvoa en oikeastaan näe vaan siinä nyt aseen omistaja pakotetaan täyttämään erilaisia lappuja toimittamaan todistuksia aktiivisesta aseharrastuksesta mutta se on vaikea sitten määritellä mikä se on se raja kuinka paljon pitää harrastaa

mutta kyllä tässä tietysti on selvää että päävastuu suomessa on järjestöillä ja se pitää pitää mielessä että järjestöjä ja yhdistyksiä pitää jatkossakin tukea

nyt vaan sitten monilla seuroilla ja yhdistyksillä on tullut trendi mikä on siinä mielessä hyvä elikkä tulee ammattimaista valmennusta joka nostaa tietysti kilpaurheilun tasoa ja varmasti sen koko toiminnan tasoa

sitä on verrattu tämmöiseen kotietsintätoimeen ja peloteltu sillä ja nähty se pahana mutta tässä esityksessä kirjoitetussa muodossa jossa poliisin pitäisi asiasta ilmoittaa pari viikkoa aikaisemmin ja ennen kaikkea se sovittaisiin asian omistajan kanssa etukäteen se lienee ihan toimiva tapa tarkastaa turvallinen säilytys kodeissa niin ettei niitä aseita voisi kotimurtojen yhteydessä helposti varastaa

hyvä asia mutta vaarana on se että jäsenmaksut ja muut maksut nousevat liian korkeiksi jolloin sitten ehkä köyhemmässä osassa kansaa jos perheessä on köyhyyttä lapset eivät välttämättä sitten pääse ei ole varaa osallistua tämmöiseen toimintaan

joka tapauksessa ehdotukset siitä että aseita alettaisiin säilöä ampumaseurojen tiloissa jossain yhdessä paikassa varastoissa on huono koska se tosiaan helpottaa sitten niitten aseiden varastamista

usein myöskin liikuntayritykset jotka tahkoavat pikkuisen voittoakin niin kuin tietysti yrityksen pitääkin on tarkoitettu ehkä enempi semmoisille henkilöille joilla on sitten varaa maksaa siitä liikuntapalvelusta enempi

se voi olla psykologinen testaus poliisin saamat tiedot hakijan asepalveluksesta viranomaisten tiedonvaihto jossa olisi mahdollisuus tiedottaa henkilön olevan sopimaton aseen haltijaksi

arvoisa puhemies

käsittelyssämme oleva hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta on hyvistä tarkoituksistaan huolimatta puutteellinen osin epäselvä sekä käsitteiltään epätarkka

laki olisi joiltain osin parannus olemassa olevaan lakiin nähden mutta eräiden jäljempänä esitettyjen perusteiden takia me sosialidemokraatit emme hyväksy lakia tässä muodossaan vaan esitämme sen palauttamista uudelleen valmisteluun

hallituksen esityksessä työnantaja ja muu yhteisötilaaja saa oikeuden tarkkailla ja käsitellä työntekijöiden sähköpostiliikenteen tunnistamistietoja epäillessään että työntekijä on paljastanut tai aikoo paljastaa yrityssalaisuuksia sähköpostissa

mutta selviin tapauksiin kuten päihteiden käyttöön aseiden kanssa tässä tulee puuttua ja juuri muun muassa alkoholin käyttö aseiden käsittelyn yhteydessä on seikka joka tämän aselain yhteydessä tulee arvioida

arvoisa puhemies

yritysten lisäksi sähköpostiliikenteen tarkkailuoikeus annettaisiin tietyissä tilanteissa yliopistoille virastoille kirjastoille ja jopa taloyhtiöille joilla on oma viestintäverkko

lain lähtökohta on myös ongelmallinen sillä rikosepäilyksen syntyessä kyseessä on mielestämme poliisiasia jonka ratkaisemiseksi poliisilla pitää olla riittävät resurssit ja toimivaltuudet

yritysten näkökulmasta tämän lain tuomat poikkeukselliset valtuudet ovat ymmärrettäviä mutta ymmärrystä ei saa se asia että lakiesitys antaisi myös yhteisötilaajalle poikkeuksellisia valtuuksia jopa kevyemmin kuin poliisille

kun vielä niin sanottu merkittävän haitan käsite jää liiaksi yhteisötilaajan oman arvion varaan on yhteisötilaajalla varsin laajat oikeudet toimia ja tarkkailla verkkoa kun on vain vaatimukset

näillä yhteisillä pelisäännöillä on voitava myös sopia työpaikalla työnantajan tarjoamassa verkossa tapahtuvan sähköpostiliikenteen tunnistamistietojen tarkkailusta työntekijän luottamuksellisten viestien salaisuuden suojan kärsimättä

sen sijaan muiden yhteisötilaajien ottaminen mukaan esitetyn lain piriin ei ole perusteltua ja vaatisi tietoturvankin osalta uuden huolellisemman valmistelun

lopputuloksena pitää olla selkeämpi ja ymmärrettävä laki jossa keskeiset käsitteet olisivat tarkkarajaisia mikä osaltaan helpottaisi lain oikeaa soveltamista

arvoisa puhemies

rauhala sanoi lopussa niin juuri se asia on

eli kaikilla keinoilla joilla omaishoitajien asemaa saadaan parannetuksi mahdollistetaan se että omaishoitajat ehkä vielä jonain päivänä ilolla hoitaisivat

koska aina unohdetaan se että pahimmillaan omaishoito on saattohoitoakin jopa sinne asti eritasoisia hoitoja joista maksetaan tässä yhteiskunnassa sitten muina hoitoina ihan huimiakin palkkioita tai kunnon palkkaa

arvoisa herra puhemies

taitaa valitettavasti olla kuitenkin asianlaita niin että tietystä promillesta hulluja ei päästä minkään näköisillä rangaistuksilla

niitä rikollisia on aina olemassa ja osa niistä sitten huumeiden ja alkoholin sekakäyttäjinä sortuu aina uudestaan tekemään näitä tekoja

kannatan kyllä näitten rangaistusten kiristämistä mutta niin kuin joissain tutkimuksissa oli todettu esimerkiksi usassa kuolemanrangaistuksetkaan eivät estä niitä päinvastoin saattaa olla jopa isompia rikostilastoja semmoisissa osavaltioissa

pitäisi harkita sitä että nämä lapsen raiskaajat ja pedofiilit mitä nytkin on uutisoitu lehdissä ja murhaajat ja muut jollain yhteistyöllä siirrettäisiin vaikka venäjän vankiloihin jos se olisi mahdollista

tässähän ehdotetaan siis muutettavaksi järjestyslakia siten että järjestyksenvalvoja voitaisiin asettaa joukkoliikenteen kulkuneuvojen ja liikenneasemien sekä kauppakeskusten lisäksi myös terveyden ja sosiaalihuollon toimipisteisiin lentopaikkoihin ja satamiin joissa järjestyksenpito on luonteeltaan saman tyyppistä

sitten kun tämä menee todennäköisesti hallintovaliokuntaan niin sekin kannattaisi huomioida koska koulujen tilanne tänä päivänä niin kuin tässä parin vuoden aikana on huomattu on myös sellainen että kannattaisi sitä järjestyksenvalvontaa mahdollistaa

arvoisa puhemies

ehkä minäkin tässä enempi olen huolissani uhrien ihmisoikeuksista kuin näitten moninkertaisten tappajien ja murhaajien joista puhutaan

siinä mielessä olen sitä mieltä että rangaistuksia pitää koventaa ja kyllä minäkin jos minä olisin tappaja ja murhaaja mieluummin avovankilassa olisin suomessa kuin venäjällä varsinkin jos olisi venäjällä semmoinen avovankila missä nämä kaikki murhaajat olisivat vielä keskenään ilman muovilusikoita ja haarukoita niin silloin se olisi hyvä ratkaisu

kyllä yksityiskohtaisen käsittely eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten yks siellä tulisi tämmöistä luonnollista poistumaa tähän ryhmään sitten

arvoisa puhemies

kaikkonen tehnyt toimenpidealoitteen jossa vaaditaan samaa asiaa eli päivähoitopaikan saamista oman kunnan rajojen ulkopuolelta mikä on sinällään kannatettava asia mutta nyt jo kunnat voivat hankkia päivähoitopalveluja rajojen ulkopuolelta elikkä mitään varsinaista muutosta käytäntöön tässä ei tule

hallitus on ohjelmassaan luvannut varhaiskasvatuslain kokonaisuudistuksen mutta tälle kaudelle on tullut tämmöistä pientä viilausta jolla ei todellisiin ongelmiin kuitenkaan puututa

isoin ongelma ja se mikä vaatisi parantamista on nimittäin päiväkotien ryhmäkoot joka myös on kouluissa ongelma suuret ryhmäkoot

tästä tulee paljon palautetta kentältä näiltä ammattilaisilta jotka toimivat lasten kanssa ja ovat siinä työssä mutta myös lasten vanhemmilta

näihin suuriin ryhmäkokoihin tulisi ennemminkin puuttua nimittäin nämä täyteen ahdetut tilat ja pienet henkilöstöresurssit ovat keskeisiä ongelmia jotka johtavat moniin lasten hyvinvointia ja terveyttä uhkaaviin epäkohtiin

pienissä tiloissa paljon ihmisiä on liikaa melua erilaisia ärsykkeitä ja kontakteja ja lapset stressaantuvat tässä ihan yhtä lailla kuin aikuisetkin eikä sitten lasten kehittymässä oleva hermosto pysty hallitsemaan suurta määrää ärsykkeitä

lapset reagoivat eri lailla siinä missä yksi voi muuttua levottomaksi toinen taas sulkeutuu ja erityisesti lapset jotka vaativat tämmöisiä erityisryhmiä ja erityistä hoitoa ovat tässä kaikista pahimmassa tilanteessa

lapsille tulisi antaa mahdollisuus rauhoittumiseen ihan eri mittakaavassa kuin se on nyt mahdollista

lisäksi vielä siinä on se vaikutus että stressi kuormittaa ja alentaa myös vastustuskykyä jolloin lapset sairastuvat helpommin ja isoissa ryhmissä tietysti tämmöiset infektiokierteet ovat hyvin tuttuja

olisin toivonut että hallituksella olisi ollut halua parantaa lainsäädäntöä tältä osin tämän ryhmäkoon kohdalla mutta asia lienee sitten seuraavan hallituksen sylissä niin kuin monet muutkin isommat hankkeet tällä hallituksella ovat menneet

hallituksen politiikka on jämähtänyt kuin purkka tukkaan josta sitä ei enää pois saada muuten kuin leikkaamalla

työllisyyden hoidon määrärahat kuntien palvelujen rahoitus ja ylisuuret veronalennukset perustuvat ajatukseen siitä että talouden kasvu olisi jatkunut hyvänä

hallituksen fantastiset elvytystalkoot asettuvat näiden ikävien lukujen valossa todellisiin mittasuhteisiinsa